rajamäki

pallas edellyttää nyt uusia toimia

se on ilman muuta näin

pienituloiset yleensä kyllä maksavat

tässä vastaantulossa on perusvähennyksen nosto ja toimeentulotukilain muuttaminen siten että tämä tuleva yle maksu vähennetään käytettävissä olevista tuloista jolloin se oikeasti tulee näitä kaikkein pienituloisimpia vastaan jollei sitten verolla pystytä menemään

saksan malli on se mitä ainakin minä henkilökohtaisesti ja varmaan ainakin koko meidän vasemmistolainen ryhmämme ja varmaan muutkin mietiskelivät pitkään että sen lisäksi että tulee talouskohtainen kiinteä maksu tulevat myöskin ne sosiaaliset perusteet joilla siitä maksusta vapautetaan

se mitä nyt on tapahtumassa on se että tämän rivitaloyhteisön kiinteistön hallitus komissio on ottamassa valvontaansa näitten eri huoneistoissa asuvien budjetit se tarkistaa ne etukäteen ja jos ne eivät miellytä määrää rangaistuksia

tämä kiinteistöyhtiön hallitus tämän rivitalon päällikkönä ottaa käsiinsä myös teidän huoneistonne valvonnan rahoja myöten

ministeri pekkarinen minusta esitti hyvin reaalisen ja rehellisen arvion siitä miten veropolitiikassa on viime vuosina käynyt

ne joilla on paljon ollut jo muutoinkin ovat saaneet lisää ja mitä pienituloisempi on ollut sitä vähemmän sitä verohelpotusten kautta on tullut

näin se on mennyt ja näin ne tuloerot ovat syntyneet ja tähän on saatava muutos jos meinataan sitä tasa arvoa ja eheyttä vaalia jota pitää vaalia

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

pakkohan kunnissa on ollut nostaa veroprosenttia tai muuten olisi pitänyt ajaa palveluja rajusti alas ja lopettaa kaikki kehittämistoiminta ja se olisi varmasti syössyt lamaa vielä paljon pahemmaksi

se tulee jatkumaankin näin ja siksi tätä perusvähennystä kuntatasolla pitää jatkossakin nostaa jotta ne pienituloisimmat siitä kurimuksesta selviävät

sitten ulkoministeri stubb te lähdette siitä että suomi sitoo omat päätöksensä usan päätöksiin näin niin kuin ihan tosiasiassa ja loppujen lopuksi että siellä pitää olla tarkka siinä teidän mielestänne että ollaan samoilla linjoilla

meillä käy jako nyt rajuna kastiyhteiskunta tekee tuloaan

sen perustana on erittäin suurelta osin se että suomalainen perusturva on surkean huono ja se on heikentynyt suhteellisesti edelleen

usa uskoo sotavoimaan

zyskowicz on siinä että me pidämme nykyistä perusturvan tasoa riittämättömänä siihen tarvitaan lisää rahaa kun te varmaankin lähdette siitä että nykyinen perusturva on riittävä ja jos olen oikein menneinä vuosina kuunnellut niin eräitä perusturvaetuuksia pidätte liiankin isoina

voivat lähteä yhtäkkiä pois ja jättää koko homman sikseen eurooppalaisten hoidettavaksi

nyt kun tässä tulee miljardin aukko meidän näkemyksemme mukaan se johtaa siihen että vaikka se aukko täytetäänkin veroilla niin korotusrahaa ei enää löydy jatkossa ja tullaan vetoamaan tähän että ei ole rahaa

näin pahasti nämä perimmäiset edut ovat jääneet perusturvan puolella jälkeen ansiokehityksestä ja siitä näkyy että tämä perusturva on ollut tietynlainen orpo lapsi myös poliittisesti pitkän aikaa

puheenne loppuosa oli mielenkiintoinen

te siis ilmoititte nyt täällä hallituksen kantana että sovitaan tämä eläkeiän nostoriita eli te esititte että sak vetää pois vaatimuksensa siitä että tämä hallituksen päätös jonka vanhanen on esittänyt hallituksen johtajana hallituksen päätöksen ja seisseet

perusturvan jälkeenjääneisyyteen vaikuttaa keskeisesti se että se on yleensä sidottu vain kuluttajahintojen kehitykseen eikä kaikilta osin edes siihen

olen ihmeissäni jos teidän

perusturvan heikkoudesta ja alhaisuudesta seuraa se että suuri osa työttömistä ja muista pienituloisista joutuu turvautumaan myös asumistukeen ja toimeentulotukeen

ensi vuoden veroratkaisu ei anna työttömille ja pääosalle eläkeläisiä euroakaan eli on se todella riittämätön jos se on nolla

toimeentulotuen hakemiseen liittyy edelleen varsin paljonkin nöyryyttäviä piirteitä jotkut sanovat että mielivaltaakin eivätkä kansalaiset ole eri kuntien osalta läheskään tasa arvoisessa asemassa

vasemmistoliitto siis tähdentää suoran kehitysavun lisäämistä ja kannattaa muistaa mitä esimerkiksi kirkon ulkomaanapu on sanonut tästä tilanteesta

kiireisintä on nostaa työmarkkinatukea

heidän mukaansa sotilaallista ratkaisua ei ole ja he kantavat suurta huolta siitä että tämä sotilasoperaatio ja siviilitoiminta sekoitetaan nyt toisiinsa

valtaosa toimeentulotuen tarpeesta johtuu se pitää muistaa nykyisin siitä että kelan maksamat perusturvaetuudet ja asumistuet eivät riitä toimeentulotuen normien mukaiseen tulotasoon

ei sillä elä kukaan

siltä osin kuin kyse on tällaisen ehdottoman tulovajeen täyttämisestä siirto kelaan on minun mielestäni perusteltu

siis tämä ongelma siellä on

työmarkkinatukeen korotus ja heti ei mitään salakomitean tai mikä sata komitea riitelyä ja jahkaamista vaan siihen korotus ja työmarkkinaosapuolten kanssa koko työmarkkinakentän kanssa jatketaan sitten sitä kysymystä miten koko työt tömyysturvan osalta tehdään

mitä karzaihin tulee josta täällä kannetaan suurta huolta niin tottahan kaikki tietävät että hän on entinen talibani ja saattaa olla huomenna taas avoimesti sitä uudelleen mutta sehän on heidän asiansa

emme kai me voi ruveta sanelemaan mikä se sovintoprosessi afganistanissa on että pitää olla semmoinen toiveiden mukainen lopputulos siitä sovintoprosessista

tällaisten uudistusten kautta voidaan edetä kohti parempaa yhtenäisempää yksinkertaisempaa ja kattavampaa sosiaaliturvajärjestelmää jossa perusturva on kunniassa uudelleen

verotuksen osalta on tapahtunut se iso muutos että verotuksen oikeudenmukaisuudesta huolehtinut toveri progressio on saatettu saattohoitoon

tämmöisenä puolueettomana asiantuntijana voisin sanoa että on olemassa ero hallituksen ja demarien option välillä

demarit etääntyvät siitä aiemmasta hyvinkin nato optiohenkisestä linjastaan ja keskusta taas astelee kokoomuksen perässä lähemmäksi natoa

prosentti ja euro ovat eri asioita ja huomaan että tässä myöskin valtiovarainministeri usein käyttää tätä huijariksikin sanottua prosenttijakoa miten siellä on mutta euro ja prosentti ovat ihan eri asioita ja näin se oikeasti menee

me kriitikot varoitimme siitä että euroalue on liian epätasainen ja voi tulla tämmöisiä epäsymmetrisiä sokkeja ja näin on nyt käynyt

eun määräyksellä lehmiä pitää ulkoiluttaa säännöllisesti mutta vanhuksia voidaan pitää sisällä viikkokausia joskus kuukausitolkulla eikä se ministeri siitä johdu niin kuin te annoitte ymmärtää että vanhukset eivät halua ulos

tässä on saatu tästä kriisistä syy mennä vielä kovempaa vauhtia siihen suuntaan jolloin meidän oma päätäntävaltamme jatkossa vielä heikkenee nykyisestäänkin ja vielä pahemmat tilanteet voivat tulla eteen kun brysselissä on kaikki valta

tällä menolla eduskuntakin kuihtuu ajan myötä siihen asemaan joka suomen pankilla on tänään tuossa rahapolitiikassa eli se antaa neuvoja ja toivoo ja analysoi muttei päätä enää mistään

silloin ei isoja kritiikkejä esitetty oikein mihinkään suuntaan

nyt on selvästikin koepalloja katsotaan mihin eduskunta mihin hallitus venyy kun nämä asiantuntijat niin sanotusti heittelevät näitä palloja

mutta jokainenhan näki että toivotonta touhua se oli hyvin pian

mutta pääministeri teidän velvollisuutenanne on torjua täysin typerät ja tosielämässä täysin mahdottomat hankkeet jonkalaisiin eläkeleikkuri kuuluu

te vaan myrkytätte ilmapiiriä edelleen kun tämmöisiä keskusteluja sallitte ja vielä toteatte että mielenkiintoisia tai sinne päin kunhan sitten katsotaan lopuksi miten käy

se on vaan niin

ottakaa edes se pois arvoisa ministeri älkääkä ruvetko puhumaan mistään sata komiteasta toiveiden tynnyristä vaan poistakaa se vero edes siitä omaishoitajan palkasta

on tosiaan aika sekä marxin perillisten että alkion perillisten löytää toisensa köyhän asian hoitamiseksi niin yleisesti kuin myöskin tässä ilmastoasiassa

herra pääministeri

tehän olette sellaista ratkaisua tekemässä että tämän kauden muistomerkiksi teille pääministeri vanhanen ja ministeri pekkarinen jää ydinvoima vaikka me olemme eu tasolla sitoutuneet erittäin rajuun uusiutuvan energian lisäämiseen

hajautetun uusiutuvan energian tuotanto jää puheeksi kun te sen ydinvoiman lisäyksen tänne pykäätte

ei teillä muita ole täällä ja jos te tästä pidätte kiinni tai edellytätte että me sen nielemme me emme sitä koskaan tule nielemään koska ne ovat julmia ratkaisuja

heinäluoma kantoi huolta siitä ettei yleisradion pääjohtaja ole paikalla mutta kun täällä on kyllä yleisradion johdon edustus paikalla ja näyttää kynä käyvän tiheään tahtiin kannattaa puhua tarkasti meidän kaikkien että tulevat oikeat tarkoitetut tiedot sinne tietoon

siitä käytiin muistaakseni pari kertaakin aika perusteellista keskustelua ja varmasti liikutaan aiheessa joka pitää hyvin tarkkaan miettiäkin ja jatkossa jos samantapainen tilanne tulee vetää varmaan isompaakin linjaa mutta kaikilla näillä asioilla on puolensa

varmaan kaikkia tekstejä voi lukea monella lailla mutta kyllä minä nyt luin sen paperin niin että hyvin lähellä ollaan samoja johtopäätöksiä että suomi haluaa mielistellä yhdysvaltoja ja haluaa osoittaa nato kykyään että kyllä tämä semmoinen perimmäinen analyysi tämän paperin mukaan on

mutta ehkä me luemme kaikkia lappuja eri lailla

täällä on erittäin mielenkiintoisella tavalla lähes kaikissa puheenvuoroissa edellytetty yleisradiolta sitä ja sitä ja tätä ja tätä ja se on minusta oikein ja ymmärrettävää mutta silloin pitää myös rahoittaa se yleisradio kunnolla että ne rahat riittävät eikä tarvitse olla pyytelemässä niitä jostakin muualta